suomessa uusi nokia odottaa meitä tulevaisuuden innovaationa ja olen edustaja wallinheimon kanssa täysin samaa mieltä siitä että yrittämisen edellytyksiä täytyy parantaa myös ammattikorkeakoulun kautta

on hyvä että petokorvauksiin on lisätty määrärahoja ja että petopolitiikkaa päivitetään muun muassa metsäpeuran kantaakin silmällä pitäen

edustaja eestilä otti täällä ansiokkaasti esille poistokalastuksen ja nimenomaan minäkin puhuisin mieluummin hoitokalastuksesta ja sen hyvistä vaikutuksista suomen vesistöihin

muutama aika sitten esimerkiksi emme tienneet niin sanotusta pelialasta yhtään mitään mutta nyt sen ympärille suunnitellaan jo uusia koulutuslinjoja ja opiskelijoita otetaan koulutukseen

edelleenkin minä kyllä ihmettelen kun täällä sdpn vastalauseessa todetaan että täällä olisi tuettu maatalouden uusiutuvia energialähteitä sähköntuotannossa mutta eikös tästä edustaja pekkarinen sitten loihe lausumaan ettei sitä chp laitosta joka navetan nurkalle voida laittaa

ylipäätään lisäta lousarviossakin mielestäni maaseutu ja maa ja metsätalous tulee nimenomaan nähdä mahdollisuutena ja suomi alueiden suomena

liikennemäärärahat ovat varmasti se ehkä ykköspuheenaihe tuolla kentillä turuilla ja toreilla

täällä salissa myös varmasti paljon lisätalousarvioita tiemäärärahoihin tehdään ja itsekin toivoisin tälle hallinnonalalle työllisyysperusteisia investointeja lisää

toki ahkerasti opiskelevat opiskelijat turvaavat toisaalta opinahjonsa tulevaisuuden ja sitten taas uudelta rahoitusmallilta on lupa odottaa tuloksia tai tehokkuuden lisääntymistä kuten esitys toteaa

arvoisa puhemies

ja sitten tässä ei ole äänestyspöytäkirjaa on toki näin että voidaanhan täällä napostella aivan hyvin näillä äänestyspäätöksillä mutta nyt meillä on kuitenkin tietoa siitä että

edustaja karimäki otti esiin tärkeän tki toiminnan jonka hallinnonalalle itse olen esittänyt määrärahaa talousarvioaloitetta koskien hiukkasfysiikan tutkimushanketta elikkä laguna hanketta pyhäjärvellä joka on jo pitkään ollut tapetilla ja toivon että tähän saataisiin lisävauhtia jossakin vaiheessa

tämmöinen näkemys tuli koska eihän tuulienergia ensinnäkään tule niin kotimaisin voimin kuin annetaan ymmärtää elikkä siellä on halpatuontimaista osia tulossa

en missään nimessä vastusta sinällään tuulivoimaa mutta kategorisesti minusta on kuitenkin kyseenalaista tukea jotakin niin voimakkaasti kuin tällä hetkellä ja ummistaa sitten silmänsä niiltä ongelmilta mitä on tullut

toinen kysymys kuuluu

käykö tuulienergia säätövoimana kun ei tuule

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla meriteollisuuden panostus on varmasti ihan hyvä mutta olisin tosiaan toivonut tähän lisää määrärahoja puurakentamiseen jota on otettu hallitusohjelmassa ja jota on työ ja elinkeinoministeri ottanut esiin

ja ihan lopuksi haluaisin todeta vielä näihin eu säädöksiin että suomessa pitäisi todellakin pystyä vaikuttamaan niihin säädöksiin mitä eun tasolta tulee vaikkapa siihen turpeen käyttöön uusiutuvien energioitten käyttöön ja niin että meillä todella säilyy sitten itsellä mahdollisuus päättää kansallisesti meidän metsäpolitiikastamme

siitä on puhuttu meidän ilmasto ja energiastrategiassa joka olisi todellakin mielestäni nopeasti käyttöön otettavissa suomalaisen osaamisen ja muunkin tietotaidon puolesta mutta ehkäpä tähänkin sitten jossain vaiheessa saadaan lisämäärärahoja

arvoisa puhemies

me tarvitsemme koulutusta suomessa kipeästi myös huonoina talousaikoina joten tätä väliaikaistakaan lakimuutosta ei voida tervehtiä ilolla ja toivottavasti kehysriihen lupaus siitä että jäädytys on vain ensi vuotta koskeva pitää

näiltä osin laki säilyy ennallaan muun muassa hakukelpoisuuden suhteen

nyt aletaan siis jatkossa soveltaa valtion virkamiesten palkka ja muihin virkasuhteisiin perustuviin saataviin korkolain mukaista viivästyskorkoa koskevia säännöksiä

ilmeisesti opiskelijapulaa ei ole näkyvissä mutta me tiedämme täällä kaikki että tämän ammatillisen opettajakorkeakoulun hakukelpoisuuden ulkopuolelle on jäänyt suurehko joukko alan vankkoja ammattilaisia joilla on tutkinto käytännössä yhdessä yössä sulanut pois kun ammattikorkeakouluihin aikanaan siirryttiin

tästä esimerkkinä asiantuntijakuulemisessa nousi esille puolustusvoimien palkkasaatavien viivästyminen tietojärjestelmän uudistamisen yhteydessä

sivistysvaliokunnan kannanotot ovat lyhyehköt ja kantavat huolta osaltaan mutta vastalauseessa kyllä tulee ilmi sitten tarkemmin se huoli mitä voidaan pitää todella aiheellisena myös yliopistolakiuudistuksen valossa kuten edustaja kerola otti esille

kyllä ne maakunnat nimenomaan odottavat meiltä sitä hajautettua energiaratkaisua eikä meidän tule ajaa pelkästään suurteollisuuden asiaa

nyt lienee sitten sen hienosäätämisen aika

näin jatkossa myös kun työnantaja perii virkamieheltä takaisin aiheettomasti maksettua palkkaa

kaikki eivät ole pystyneet päivittämään vanhaa niin sanottua opistoasteen tutkintoa ammattikorkeakoulututkinnoksi tai ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi usein täysin inhimillisistä syistä perhesyistä

uudistus toisensa jälkeen ei anna riittävää työrauhaa yliopistoille perustehtävää varten ja samalla tietenkin suomen valtiota varten jolla on edelleen se merkittävä tehtävä kansakunnan sivistyksestä huolehdittaessa

viivästyskorkoa tulee maksaa siis molempiin suuntiin eli sen mukaan mitä korkolaissa säädetään viivästyskorostaytyvä mietintö on yksi mieli

tää ei käyttöä se myös ajaa esimerkiksi mekaanisen puunjalostuksen hakkeen käyttö ja oikea aikaiset metsähakkuut myös parantavat sitä massaa joka tulee sitten tuonne mekaaniselle puunjalostukselle

täyden palvelun tehtävä muutetaan tehtäväksi tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun tv ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin

mikäli mahdollista toivon että tätä ajatusta vielä voitaisiin harkita niin että voidaan meillä helpottaa joko ammattikorkeakoulututkintoon päivittämistä tai muutoin sitten voidaan pitää huolta siitä että sellaiset vahvat alan ammattilaiset kehittäjät innovaattorit pääsevät tarvittaessa ammatilliseen opettajakorkeakouluun

yleiskeskustelu

tässä on kyllä siinä hienosäätämisessä paljon pantu liikenne ja viestintävaliokunnankin harteille sillä juuri kuten tässä edustaja hongisto otti esille sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei tietenkään voi toteutua mutta tämä ehkä nyt on se oikeudenmukaisin tapa lähestyä asiaa

edustaja markus mustajärvi otti ansiokkaasti esille saamenkieliset vähemmistöt ja minä puhun jälleen viittomakielisten asemasta sillä ei se voi olla aivan täyttä sosiaalista oikeudenmukaisuutta jos omalla kielellä ohjelmaa ei vain tule

kyseessä on siis hallintovaliokunnan mietintö koskien esitystä eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

viranomaistahojakin on tässä työssä useita ja ihmiskauppa kietoutuu vaikeille elämänaloille kuten seksuaaliseen hyväksikäyttöön prostituutioon ja paritukseen

esityksen keskeisenä sisältönä on ensinnäkin nopeuttaa ulkomaan kansalaisen mahdollisuutta saada suomalainen henkilötunnus säätämällä maahanmuuttoviranomaiselle ja paikallispoliisille oikeus tallettaa ulkomaan kansalaista koskevia perustietoja väestötietojärjestelmään siis nopeuttaa ainoastaan tätä tallentamista mutta perusteet sille että henkilötunnus myönnetään eivät muutu

jatkan asiasta jonka edustaja juvonen ja edustaja mäkisalo ropponen ottivat esille elikkä liittyen näihin sähköisiin potilasjärjestelmiin jotka ovat kalliita

mikä onkaan hallintoneuvoston asema tai kuka näistä sisällöistä vastaa ehkä sitä tulee terävöittää

oletteko perehtynyt hiljattain julkaistuun sitran tutkimukseen jossa yksiselitteisesti todettiin että tällainen yhden potilasjärjestelmän tilanne suomessa olisi mahdollinen

tänä iltana täällä on ollut esityksiä enemmän tai vähemmän myötä ja vastatuulessa ja nyt tämä tuulivoimaloita koskeva tukiasia on lopultakin tässä vaiheessa

en tiedä onko hallintoneuvoston kokoonpanoa jopa ehkä muutettava että siellä olisi kielivähemmistöjä entistä suurempana osallisuutena mukana

tämän jälkeen oleskeluluvan saavien kolmansien maiden kansalaisten ja oleskeluoikeuden rekisteröivien eu kansalaisten henkilötunnusten saaminen nopeutuu ja helpottuu

toinen kysymykseni liittyy näihin terveyspalveluja tuottaviin firmoihin jotka mitä ilmeisimmin pystyvät nykyisen lainsäädännön puitteissa välttämään veroja erilaisten järjestelyjen avulla ja sen seurauksena myöskin ehkä tarjoamaan palveluja halvemmalla

emme voi koskaan olla liikaa huolissamme talouden kilpailukyvystä vientimme kilpailukyvystä ja näihinkin varmaan koulutuksella on panoksensa annettavana

ihmiskaupan uhrilla on edelleenkin uhka joutua uudelleen tähän kierteeseen ja osa uhreista on edelleenkin kuten on todettu valitettavasti alaikäisiä

tietysti monia ryhmiä aina jää ulkopuolelle onhan täällä jo keskusteltu eri urheilulajeistakin aina niitä on joita tilanne ei tyydytä

perussuomalaiset ovat esittäneet vaihtoehtobudjeteissa ja keskusteluissa kuitenkin aika johdonmukaisesti omat linjauksensa tähän tuulienergiaan ja esitän että tämä lakiesitys hylätään

ongelmavyyhtiin liittyy kuten on todettu salakuljetusta ja mietinnössä onkin siteerattu palermon sopimukseen liittyvää salakuljetusta koskevaa lisäpöytäkirjaa jossa otetaan kantaa salakuljetukseen liittyviin väärennettyihin matkustusasiakirjoihin

tämä tarkoittaa sitten sitä että henkilöllä olisi suomessa yksi ainoa rekisterihenkilöllisyys eikä tällaisten keinotekoisten henkilötunnusten käyttö olisi enää tarpeen nykyisessä laajuudessa ja sitä myötä sekaantumisten mahdollisuus poistuisi

maakunnallisten yliopistojen puolesta olen myös huolissani sillä juuri maakuntien ammattitaitoisen työvoiman turvaamisesta on koulutuksessa kyse ja sitä kautta se on sitten myös valtion etu

varsinkin nyt kun kunnilla on paljon tehtäviä ja meillä on kuntauudistus tulossa tämä on ensiarvoisen tärkeää

eli säännös antaa väestörekisterikeskukselle mahdollisuuden avata julkiseen käyttöön rakennushankkeista ja rakennustiedoista muodostettuja tiedostoja joista on poistettu ensin luonnollisten henkilöiden tunniste ja yksilöintitiedot

tämä säännös ei ole velvoittava vaan mahdollistava ja esityksen tavoitteena on että väestörekisterikeskus toimisi aktiivisesti ja aloitteellisesti toimintamäärärahojensa puitteissa

lisäksi pohjoisen merkitystä ei voi väheksyä varsinkaan nyt kun kansantalouden tuotannollinen investointihalukkuus kohdistuu pohjoiseen ja sielläkin tarvitaan maakunnalliset yliopistot tukemaan talouden kasvua

valiokunta kiinnitti huomiota siihen että esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi kuolinpesän yhteyshenkilöä koskevien tietojen tallentamisvelvoitteesta koska näitä tietoja ei ole saatavissa kattavasti ja yksilöidysti luotettavasta viranomaislähteestä

lainaan vielä hallitusohjelmaa

arvoisa puhemies

uudistetaan korkeakoulutuksen rahoitus tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita kuten koulutuksen läpäisyn parantamista nopeampaa siirtymistä työelämään ja hallinnon tehostamista sekä opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista kansainvälistymistä ja korkeakoulujen profiloitumista vahvuusaloilleen

laki nestemäisistä biopolttoaineista liikenteessä ja muussa energiankäytössä sisältää paljon hyvää

olen samaa mieltä edustaja juvosen kanssa että tämä on mielenkiintoista ja hyvää luettavaa tämä on äärimmäisen laaja alainen ja sikäli koskettaa oikeusvaltion perimmäisiä kysymyksiä

tämä oli alun perin siirtymäsäännöksen mukainen esitys mutta valmistelussa kävi ilmi ettei verohallinnolla ole mahdollisuutta kerätä ja luovuttaa kuolinpesän asianhoitajien henkilötunnuksia väestötietojärjestelmään tehokkaasti kattavasti ja luotettavasti ja näin ollen esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi tästä tietojen tallentamisvelvoitteesta

monessa projektissa olen myös itse saanut olla mukana kuten euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi käydyssä projektissa ja ylipäätään euroopan neuvoston toiminnassa

arvoisa puhemies

jatkan vielä metsien käytöstä siinä valossa että metsät kasvavat tällä hetkellä enemmän kuin niitä käytetään eli hakataan

meillä suomessa on biomassaa osaamista ja mahdollisuuksia pohjoista suomea myöten hyödynnettäväksi biopolttoaineeksi ja jakeluliikenteen hyväksi tulee edistää

valiokunta kuitenkin toteaa mietinnössään yksimielisesti että kuolinpesän asianhoitajan tieto on yhteiskunnan tietohuollon kannalta tärkeä tieto samoin kuin perukirja jäämistöoikeudellisena asiakirjana

moni oikeusasiamiehen kertomukseen otetuista epäkohdista on otettu huomioon jo näkyy lainsäädännössä siis sitä tämän tämän eduskunnan aikana kuten esimerkiksi kysymys ulkomaalaisten säilöönottotiloista ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnista

suoraan sanottuna metsät tukehtuvat tätä menoa jos esimerkiksi energiapuun korjaus takkuaa

arvoisa puhemies

mutta toivon kuitenkin että tämä direktiivi ei aiheuta samanlaista vyyhtiä kuin asuntojen energiatodistus on mitä ilmeisimmin tekemässä ja vaikka pääsääntöisesti direktiivin tavoitteet ovat ihan hyvät on asiantuntijalausunnoissa nostettu esiin suomen erityisolosuhteet ja meidän eu strategiamme tulee kyllä huolehtia siitä että nämä suomen erityisolosuhteet tulevat huomioiduiksi kun tätä direktiiviä implementoidaan

yliopiston tuottava toiminta syntynee ainoastaan perustehtävän tavoitteellisesta toteuttamisesta yleiskeskustelu on päätynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön ja mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

toteaisin edustaja kalmarille ja muille jotka täällä kyselevät perussuomalaisten energiapolitiikan perään että meillä on esimerkiksi julkaistu ennen vaaleja maaseutupoliittinen ohjelma jonka on puoluehallitus hyväksynyt

metsän käyttö energiapuun muodossa ja oikea aikaisen energiapuun korjuun muodossa tuottaa myös parempaa raaka ainetta mekaaniselle puunjalostukselle eli siellä pääsee se tukki kasvamaan ja muutenkaan metsät tienvierukset eivät ole niin pusikkoisia

tässä selvitystyössä valiokunnan mielestä tulee tehdä kokonaisarvio perukirjan tietosisällöstä ja tietojen rekisteröinti ja käyttötarpeista mukaan lukien menettelyn toiminnalliset taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

oikeusasiamiehen hyvitysesitykset ja sovinnolliseen ratkaisuun johtaneet asiat osio tässä kertomuksessa on selkeimmin luettavissa oleva osio

mutta tähän keskustan metsäpolitiikkaan sen verran haluaisin kommentoida että edellisellä kaudella ministeri väyrynen iloitsi venäjän puutullien poistumisesta ja samaan aikaan ministeri anttila sanoi tätä epäisänmaalliseksi

emme me tarvitse enää sitä riukupuuta sitä aisapuuta koska ei kuljeta hevosillakaan niin paljon

tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin kaukaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättynyt toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kuudes

eli kyllä tälle metsähakkeelle sijaa on

haluan puhua hallitusohjelmaankin kirjatusta ja ainakin tuolta jostakin budjettikirjasta luetusta osasta jossa oikeusministeriön hallinnonalalle oli asetettu tavoitteeksi kehittää konkurssipesien hoidon käytäntöjä

mutta olisin kysynyt ministeri vapaavuorelta kun olette nostanut julkisen sektorin toiminnan myöskin tänne selontekoon ja julkinen sektorihan tekee merkittäviä investointeja ja täällä jälleen törmätään hankintaosaamiseen

kun me puhumme biomassoihin perustuvasta biotaloudesta niin me tiedämme tällä hetkellä että eivät agrobiomassat ne jätteet mitä ehkä mielellään halutaan käyttää energiaksi ole vielä niin kehittyneitä eikä niistä ikinä tule volyymiltaan sellaista että suomessa energiaa sillä tavalla tuotettuna olisi yhtä paljon kuin puuhakkeella tai metsähakkeella tuotettuna

oletteko osaltanne valmis sitten lisäämään kuntien hankintaosaamista energiapolitiikassa

nyt tuli hallituspuolueiltakin roimasti järjen ääntä sillä tästähän on kysymys